täällä salissa on tänä keväänä eri yhteyksissä käyty tärkeää keskustelua seksuaalirikoksista ja näihin rikoksiin syyllistyneiden rangaistuksista

vähemmälle keskustelulle sen sijaan tuntuvat aina jäävän itse uhrit ja heidän oikeutensa ihmiset joiden koskemattomuutta on loukattu pahimmalla mahdollisella tavalla

yleisradion rahoituksen uudistamistarve on ollut tiedossa jo vuosikausia ja on erittäin tärkeää että jo vuosikausia jatkuneelle vatvomiselle saatiin vihdoin laitettua piste

paitsi että kannatan lämpimästi edustaja juvosen aloitetta olen valmis harkitsemaan järeämpienkin aseiden käyttöönottoa tässä asiassa jottei ainutkaan ihminen ja erityisesti lapsi joutuisi näiden törkeiden ihmisyyttä loukkaavien rikosten uhriksi ja ettei ainutkaan seksuaalirikollinen pääsisi uusimaan tekojaan

itse kuitenkin uskon että koulujen tulisi tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella useampia eri kieliä

suomen lapset ja perheet ansaitsevat sen että meillä lainsäätäjillä on järkeä sydäntä ja rohkeutta tunnustaa tosiasiat

samalla yleisradion lakisääteinen julkisen palvelun velvoite täyden palvelun ohjelmistoista korvataan ajanmukaisemmalla velvoitteella tuoda monipuolinen ja kattava televisio ja radio ohjelmisto jokaisen suomalaisen saataville sekä valtakunnallisesti että alueellisesti

kuten olen salissa aikaisemmin jo esittänyt kysymyksen on pakko mielestäni kysyä voisiko pakollisen kemiallisen kastraation uhka vähentää näitä törkeitä seksuaalirikoksia

tämä tarkoittaa entistä laadukkaampaa ja monipuolisempaa sisällöntarjontaa kaikille suomalaisille varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta niin tvssä radiossa netissä kuin matkapuhelimessakin

ja kuten edustajien kiuru ja lauslahti vastalauseessa todetaan

siten monien nuorten oman elämän ja tulevaisuuden näkymien selkiyttämiseen tarvittava ulkopuolisen tuen tarve on tullut esille vasta nuoren tullessa toimeentulotuen piiriin täysi ikäisyyden kynnyksellä

tästä perussäännöstä ei ole johdettavissa suoranaista ja välitöntä velvoitetta sille että toisen kansalliskielen olisi oltava jokaiselle pakollinen oppiaine perusopetuksessa

on erittäin hienoa että lastensuojelua on lähdetty parantamaan ja uudistamaan mutta emme saa unohtaa kokonaiskuvasta nuoria ja nuoria aikuisia jotka ovat jo itsenäistymisen kynnyksellä

jatkossa on erittäin tärkeää muistaa ja korostaa sitä että emme maksa enää television käytöstä vaan siitä yleisradion sisällöstä seuraamme sitä sitten televisiosta radiosta kännykästä tai netistä

nuorten työttömyyteen ja syrjäytymiseen on lähdetty tarjoamaan ratkaisuksi meidän kaikkien hyvin tietämää ja tuntemaa nuorisotakuuta ja vaikka nuorisotakuu kaikkine toimenpiteineen on iso askel syrjäytymisen estämiseksi eivät sen välineet tavoita valitettavasti kaikkia

pelkät työllistämispalvelut ja toimeentulotuki ilman siihen liittyvää sosiaalityötä eivät riitä ratkaisuksi siihen että yhteiskunnan valtavirran ulkopuolella elävien nuorten elämässä nuorisotakuun arvokkaat tavoitteet toteutuvat

edustaja tolppanen nosti puheenvuorossaan esiin maahanmuuttajataustaiset kauneudenhoitoalalla työskentelevät henkilöt ja en ole aivan varma ymmärsinkö oikein ja kuulinko oikein mutta tarkoittiko edustaja tolppanen kenties sitä että suomalaistaustaisten tulisi saada maahanmuuttajiin nähden jonkinlainen ohituskaista tiettyihin työpaikkoihin vai mitä edustaja tolppanen tällä tarkoitti

tällä hetkellä toimeentulotukilain mukaan asiakkaalla on oikeus tavata sosiaalialan ammattilainen mutta laki ei velvoita tähän kumpaakaan osapuolta

ilman tuloja oleva nuori voi näin hakea toimeentulotukea kirjallisesti pitkiäkin aikoja ilman että hänen tarvitsee koskaan tavata kasvotusten sosiaalityöntekijää tai ohjaajaa

toimeentulotukilain säännökset eivät siis nykyisessä muodossaan edistä sellaista nuorten tukemista jolla sosiaaliviranomaisen aktiivinen puuttuminen voisi toimia nuorten parhaaksi

viime viikolla puhuttaessa lastensuojelulain muuttamisesta edustaja zyskowicz kysyi ministeri huoviselta onko hallituksen piirissä harkittu sellaista muutosta että toimeentulotukiasiakkaalla tai ainakin nuorella asiakkaalla olisi velvollisuus tavata sosiaalivirkailija ennen kuin voi saada pidempään toimeentulotukea

tämän käsiteltävän kuntalain muutosesityksen yhtenä päätavoitteena on antaa kunnan päätöksentekijöille nykyistä paremmat ja havainnollisemmat tiedot kunnan taloudellisesta tilanteesta ja riskeistä sekä parantaa heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa taloudenhoidon kestävyyteen

ministeri ei ottanut kysymykseen kantaa muutoin kuin toteamalla että nuoria kyllä jo tälläkin hetkellä velvoitetaan monissa tukimuodoissa esimerkiksi työttömyysturvan osalta

hän epäili sitä miten hyvin pystyttäisiin tuomaan tapaamisvelvoite toimeentulotukeen mutta lupasi ottaa tämän vinkin huomioon ja katsoa mitä sille voitaisiin tehdä

kuten valtiovarainministeriön kuntaselvityksestä ilmenee ja joka ikinen meistä paikallaolijoistakin tietää kuntarakenne on pirstaleinen ja pieniä resursseiltaan heikkoja kuntia on aivan liikaa

hallituksen käynnistämää kunta ja palvelurakenneuudistusta ajatellen on oleellista että jokainen yksittäinen kuntapäättäjä ymmärtää rakennemuutoksen välttämättömyyden

tähän nyt käsiteltävät kuntalain muutokset antavat mahdollisuuden mikäli kunnista vain löytyy rohkeutta avata silmät ja suhtautua avarakatseisesti tulevaisuuteen

meillä ei ole varaa eikä aikaa hukata näiden lasten kohdalla enää yhtään hetkeä vaan toimeen on tartuttava juuri nyt

huolestuttavaa tilannetta kuvaa se tosiasia että tv maksujen maksajien määrä on viime vuosina laskenut vaikka talouksien kokonaismäärä suomessa onkin kasvanut

joulun alla kuulimme vihdoin kauan odotettuja uutisia kun kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajat ilmoittivat päässeensä sopuun yleisradio oyn julkisen palvelun rahoituksen uudistamisesta

jo vuosikausia jatkuneelle vatvomiselle erilaisista rahoitusmalleista laitettiin piste sopimalla ensi vuoden alusta lähtien maksettavasta yle maksusta

kun nyt perussuomalaiset kannattavat kehitysyhteistyömäärärahojen rajuakin leikkausta ja jotkut jopa kokonaan lakkauttamista ja samalla erittäin haavoittuvassa ja heikossa asemassa olevien ihmisten tilanteen vaikeuttamista entisestään niin kysyisin tästä vapaaehtoisesta mallista

kannatan lämpimästi vammaisneuvostoja ja kannatan myös vammaisten suoraa poliittista ja muutakin yhteiskunnallista toimintaa sekä oman äänen näkymistä kunnan tarjoamissa palveluissa

kysyisin ministeriltä

mikäli eu on liian kankea tekemään nopeita yhteistyöratkaisuja onko suomella olemassa jokin oma suunnitelma salakuljetuksen kitkemiseksi ja rangaistusten koventamiseksi

liikenne ja viestintävaliokunnan tavoin pidän erittäin tärkeänä sitä että tällä esityksellä edistetään liikuntarajoitteisten ja vammaisten matkustajien mahdollisuuksia käyttää bussiliikennettä

kun tämä aloite toivottavasti etenee käytäntöön saakka on tärkeää huolehtia siitä että vammaisneuvostojen toiminnalla myös on todellista vaikutusta kunnan toimintaan

kuuluuko siihen sitten mahdollisesti sellainen julkinen rekisteri josta näkee kuinka paljon kukin perussuomalainen kansanedustajakin on kehitysyhteistyöhön jatkossa lahjoittanut

suurimpia voittajia yle maksun myötä ovat kuitenkin aivan tavalliset suomalaiset jotka aiemmin ovat kuuliaisesti maksaneet tv lupamaksua osan ihmisistä eläessä heidän siivellään

jatkossa on erittäin tärkeää ottaa käyttöön nykyistä enemmän esteetöntä kalustoa ja kehittää linja autopysäkkien esteettömyyttä

kun vammaiset pääsevät mukaan järkevöittämään omaan elämänalueeseensa liittyvää kunnallistoimintaa uskon että pääsemme myös järkevämpiin ja taloudellisempiin ratkaisuihin

kaikille yhtäläisen yle maksun myötä vapaamatkustajuus saadaan poistettua minkä ansiosta miljoona yhden aikuisen taloutta pääsee noin puolet halvemmalla maksulla kuin aiemmin

miten neuvoston jäsenet valitaan ja jos vammaisneuvosto ottaa kantaa lain toteutumiseen miten varmistetaan neuvoston lainopillinen osaaminen

ennen kaikkea matkustajien täytyy kuitenkin pystyä luottamaan linja autoliikenteen ja reittien toimintaan ja jatkuvuuteen

muutoksen myötä myös yleisradion lakisääteinen julkisen palvelun velvoite täyden palvelun ohjelmistosta korvataan ajanmukaisemmalla velvoitteella tuoda monipuolinen ja kattava televisio ja radio ohjelmisto jokaisen suomalaisen saataville sekä valtakunnallisesti että alueellisesti

kiitos

arvoisa puhemies

tämä tarkoittaa entistä laadukkaampaa ja monipuolisempaa sisällön tarjontaa kaikille suomalaisille varallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta niin tvssä radiossa netissä kuin matkapuhelimessakin

kyse on ennen kaikkea perusoikeuksista kyse on tasa arvosta ja kyse on vapaudesta

kyse ei ole omantunnon asiasta

kyse on yhdenvertaisesta suomalaisesta yhteiskunnasta jossa joka ikisellä suomalaisella perheellä on mahdollisuus elää normaalia elämää riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta

turvakodit tekevät äärimmäisen tärkeää työtä jota ilman emme tässä maassa pärjää eli hallituksen esitys tulee tässä mielessä erittäin tarpeeseen

suomalaisen juomakulttuurin kehittyminen entistä fiksumman nuoren sukupolven mukana vaarantuu kuluttajien hamstratessa alkoholia kohtuuttomia määriä niin sanottuun omaan käyttöön

onko näitä avohuollon palveluita niiden kohtaloa mietitty mitenkään

arvoisa puhemies

trokarithan eivät henkkareita kysele

suomalainen alkoholipolitiikka on ottanut aimo harppauksen kieltolain jälkeen mutta valitettavasti rajoitusten runsas määrä on edelleen alkoholipolitiikallemme tunnusomaista

osassa tapauksista laina johtaa jopa siihen ettei toimeentulotukea hakeneelle voida tukea myöntää lainkaan viimesijaiseksi tukimuodoksi tarkoitetun toimeentulotuen myöntämisessä kun kaikki käytettävissä olevat tulot otetaan aina huomioon

meillä on monopolisoitu alkoholinmyynti kaikkein miedoimpia juomia lukuun ottamatta ja huomattava määrä lisäkustannuksia aiheuttavia rasitteita ravintoloille sekä muun muassa eu maiden korkein olutvero

ainoastaan erittäin perustelluista syistä yksilöllisesti harkiten poikkeustapauksessa ja tilapäisratkaisuna voi sosiaalialan ammattilainen jättää pikavipin tulona huomioimatta kokonaan tai osittain

syksyn mittaan esillä olleet ideat kuten kauppojen aukioloaikojen muuttaminen yökerhotuntien vähentäminen tai oluen laimentaminen ovat toisarvoisia esityksiä matkustajatuontiongelman rinnalla

parhaiten tavoitteeseen kuitenkin päästäisiin kieltämällä pikavipit kokonaan

maltillisella tasolla olevalla alkoholiverotuksella ja sääntelyllä on totta kai paikkansa mutta niiden rinnalla tavoitteeksi tulisi asettaa vastuullisten juomatapojen omaksuminen

arvoisa puhemies

jos ongelmat olisivat pelkillä rajoituksilla hoidettavissa niin alkoholihaitat olisivat varmasti suomessa minimissään

milloin sakkolaput on maksettu tunnollisesti milloin sitten revitty palasiksi vailla aikomustakaan maksaa niitä ja myös alalla toimivien yritysten toiminnan lainmukaisuus on ollut epäselvää

on korkea aika että hallitus vihdoin puuttuu tähän asiaan ja lakivaliokuntaan saamme vielä asian käsittelyyn

arvoisa puhemies

ne lisäävät helsingin asukasmukavuutta ja samalla myös koko suomen kansainvälistä vetovoimaa turismin kautta eli tätä turisminäkökulmaa ei missään nimessä tässä yhteydessä tule vähätellä

jokaisella on oltava oikeus yrittää ja pitää putiikkinsa auki tai vastaavasti kiinni sen mukaan kuin kysyntää ja omaa jaksamista riittää ja oikeus siihen viikoittaiseen vapaapäivään on myöskin turvattava

edustaja heinonen nosti jo esiin tämän kansallisen kriisinhallintaveteraaniohjelman ja minäkin olisin kysynyt mikä tilanne tällä hetkellä tuon ohjelman suhteen on

mutta omasta mielestäni vapaa aukiolo on nykypäivää ja ennen kaikkea tulevaisuutta eli tässä asiassa ei missään nimessä kuulu lähteä ainakaan peruuttamaan vaan on mentävä rohkeasti eteenpäin

sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissahan suomelle usein luontevimpia yhteistyökumppaneita ovat nimenomaan muut pohjoismaat esimerkiksi yhteistyö logistiikan osalta on edullisempaa muiden pohjoismaiden kanssa ja olisin ministereiltä tiedustellut onko tämän suomen operaation jatkoa koordinoitu millään tavalla muiden pohjoismaiden kanssa

suomesta on lähtenyt taistelemaan terroristijärjestö isisin riveihin useita kymmeniä vierastaistelijoita ja muutama kymmen heistä on palannut takaisin suomeen

vierailimme hiljattain puolustusvaliokunnan kanssa saksassa jossa saksaan palanneita vierastaistelijoita on tuomittu oikeudenkäynneissä ja saksassa terroristiepäillyiltä myös poistetaan matkustusasiakirjoja kuten passeja

hallituksen hiljattain antaman esityksen mukaan matkustaminen terrorismirikoksen tekeminen mielessä tulee rangaistavaksi myös suomessa mutta tämä yksinään ei riitä

televisio on arjessamme merkittävässä roolissa

perinteinen televisiovastaanotin on tällä hetkellä yleisin televisiosisällön katseluväline kotitalouksissa vaikkakin uudenlaisten median kulutukseen käytettävien päätelaitteiden painoarvo on kasvussa kuten kaikki hyvin tiedämme

selonteon valiokuntakäsittelyssä on vahvistunut näkemys siitä kuinka sähköisen median viestintäpolitiikan yhtenä keskeisenä tavoitteena tulee olla monimuotoisen ja kotimaisen sisältötuotannon turvaaminen määrällisesti ja laadullisesti

onkin tärkeää että yleisradion rahoitusuudistuksen tuottama kasvava taloudellinen liikkumavara suunnataan lisääntyvässä määrin kotimaisen sisällön ja ohjelmien hankkimiseen